me koko valiokunta näimme aika paljon vaivaa jo viime vuonna ja tänä vuonna umn toimintaedellytysten parantamiseksi

sitten en muuten suostu siihen että sellainen henkilö perussuomalainen kristillinen tai muu joka ei ole samaa mieltä tästä asiasta olisi suvaitsematon erikoinen tai muuten kummallinen tai ei kannata tasa arvoa

me olemme tehneet sitä johdonmukaisesti ja me emme voineet kerta kaikkiaan jatkaa sitä linjaa jota suomessa on tehty

ottelussa tai ensimmäisessä

toivon että arvoisat sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet tekevät tästä hyvän mietinnön ja perehtyvät tähän asiaan nimenomaan näiden urheilijoiden kohdalta joiden suorituksista ja voitoista me myös nautimme ja joiden riemuun mielellämme osallistumme

kiitoksia omasta puolestani tästä

me olemme porukoissa joissa ovat ylivelkaiset belgia espanja italia kreikka portugali irlanti ja ne ovat eurossa

nämä asiat liittyvät muuten toisiinsa

arvoisa puhemies

halusin tämän puheenvuoron sen takia myöskin että on hyviäkin kirjauksia hallitusohjelmassa

nyt puhun kansanedustaja timo soinina en ryhmän edustajana enkä myöskään sido ryhmän jäseniä tämmöisiin kantoihin joita minulla on

kovin nuukasti otan vastaan ihmisoikeusrikkomuspalautetta henkilöiltä jotka ensimmäisen ihmisoikeuden oikeuden elää pistävät varjoon

arvoisat kollegat hyvä puhemies

tästä on kysymys

se on sen jälkeen kun epäonnistunut talouskokeilu euroopassa on ohi ja rakennetaan uudestaan itsenäisten maiden yhteistyötä

eli tässä haluan heti kärkeen sanoa että tuossa meille jaetussa liuskassa johon normaalisti merkitään jos vastalause sisältyy mietintöön se puuttuu mutta kyllä se siellä sitten kuitenkin lopussa on

arvoisa puhemies

ensiksi haluan kiittää hallintovaliokuntaa ja lakivaliokuntaa lausunnoista ja ulkoasiainvaliokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä mietintöä tehtäessä

ulkoasiainvaliokunta muistuttaa että euroopan unionin laajentuminen on merkittävä tekijä euroopan eheytymisessä kylmän sodan jälkeisen kahtiajaon jälkeen

valiokunta tukee unionin laajentumispolitiikkaa ja pitää sen perusfilosofiaa joka lähtee jäsenyyteen kykenevien maiden aidoista tasavertaisista mahdollisuuksista tulla unionin jäseniksi onnistuneena

valiokunta on aiemmissa kannanotoissaan korostanut uskottavan jäsenyysperspektiivin merkitystä euroopan vakaudelle ja laajentumisen myönteistä vaikutusta myös eun oman elinvoiman ylläpitämisessä

politiikan vaikuttavuus edellyttää sen johdonmukaista toteuttamista mukaan lukien välitön puuttuminen ongelmiin etenkin kun otetaan huomioon lähestymisprosessin pitkä kesto

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uudistusten jatkuvuuden ja peruuttamattomuuden varmistamiseksi sovittiin seurantamekanismista kroatian liittymiseen saakka

liittymissopimus sisältää määräyksen jonka mukaan eun neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet mikäli kroatia ei ole edennyt toimeenpanossa sovitun mukaisesti

yleinen taloudellinen suojalauseke sisämarkkinasuojalauseke sekä vapauden turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskeva suojalauseke

suojalausekkeet ovat käytössä jo ennen kroatian liittymistä ja kolme vuotta liittymisen jälkeen

kroatian koko ja väestömäärä on pieni joten sen taloudellinen painoarvo laajentuneessa unionissa ei ole kovin merkittävä eikä jäsenyydestä nykyisissä jäsenvaltioissa ole odotettavissa näkyviä suuria välittömiä kansantaloudellisia vaikutuksia

kroatia saa liittymisestään alkaen eun budjetista allokoitavaa rahoitusta minkä lisäksi kroatia maksaa oman maksuosuutensa eun budjettiin

arvoisa puhemies

perussuomalaiset esittävät budjetin käsittelyn yhteydessä että tämä raha poistettaisiin budjetista

sillä rahalla me pistäisimme kuntoon pitkiä puutoslistoja jotka koskevat sotiemme veteraaneja pienituloisia ja sairaita ihmisiä

arvoisa puhemies

tässä budjettiesityksessä näkyy valtiovarainministeri kataisen tyrmäysvoitto suomen keskustasta

tämä on suuren rahan budjetti tämä on suurten verohelpotusten budjetti ja nimenomaan suurten verohelpotusten budjetti suurituloisille

jos me ajattelemme tätä tuloveronkevennystä joka tulee siis voimaan etupainotteisesti tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin niin meille kansanedustajille se merkitsee useita kymmeniä euroja kuussa lisää pienituloiselle työntekijälle duunarille toimihenkilölle parikymppiä lisää ja pelkän kansaneläkkeen varassa olevalle monen asteisille väliinputoajille jotka eivät maksa ollenkaan valtion tuloveroa kevennys on nolla

tämä siis heinäkuusta eteenpäin

edellä mainitut tavoitteet liittyvät muun muassa telakkateollisuuden rakennesopeutukseen oikeuslaitoksen tehokkuuden lisäämiseen korruption torjuntaan sekä maahanmuuttostrategian ja integroidun rajavalvonnan täytäntöönpanoon

lisäksi komissio korostaa että kroatian tulee panna täytäntöön liittymiseen mennessä kaikki myös jo aikaisemmin sovitut uudistustavoitteet

sasikin meidän kaikkien iloksi tuli saliin niin voin kertoa että kokoomuslainen ideologia yleensä merkitsee sitä että jos vaikka laiturilta lipsahdat veteen niin ei sinne mennä avuksi hypätä sinne ei heitetä edes pelastusrengasta vaan nostetaan peukku pystyyn ja sanotaan että tsemppiä ui kovempaa

valiokunta painottaa aiemmista liittymisneuvotteluista saatujen kokemusten valossa liittymistä edeltävän ajanjakson merkitystä jäsenyysedellytyksissä vielä olevien puutteiden korjaamisessa

valiokunta painottaa lakivaliokunnan tavoin että kroatian tulee tehdä lisätoimia kysymyksissä jotka koskevat muun muassa oikeuslaitoksen tehokkuutta täytäntöönpanolainsäädäntöä ja eturistiriitojen käsittelyä

valiokunta yhtyy perusoikeuksien osalta lakivaliokunnan lausuntoon ja painottaa että kroatian tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksien kunnioittamiseen vähemmistöjen suojelemiseen ja sotarikosasioiden käsittelyyn

valiokunta katsoo että keskeistä on panostaa rankaisemattomuuden torjuntaan ja sotarikostapausten käsittelyyn kansallisella tasolla

tästä ei tule mitään

kuulimme siitä eilen suuressa valiokunnassa ranskalaisen näkemyksen ja siellä ei ymmärretä suomalaisen pienviljelijän ruuantuottajan päälle yhtään mitään

kysymys on politiikan sisällöstä

täällä me soutuveneellä soutelemme makeavesialtaitten päällä kun muualla tislataan merivedestä ja monesta suolaisesta vedestä juomia ja juomatarvikkeita

kroatian tulee osoittaa todellisia tuloksia

ja meillä ilmastonmuutosta hyväksikäyttäen ymmärtämättömät vihreän liikkeen kansanedustajat haluavat asuttaa kaikki suomalaiset sinne mihinkä ratikkakiskot vievät

valiokunta pitää tärkeänä että tehokkaalla seurannalla asianmukaisella vuoropuhelulla ja muilla käytettävissä olevilla keinoilla varmistetaan unionin lainsäädännön saattaminen kokonaisuudessaan osaksi kroatian kansallista lainsäädäntöä ja että lisäksi varmistetaan maalla olevan riittävät taloudelliset ja muut valmiudet myös lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi

nimenomaan hajauttaminen ja se perustuslain oikeus että suomalainen ihminen saa asua ja vapaasti valita asuinpaikkansa asuu sitten savukoskella pelkosenniemellä tai vaikka niin kuin ed

ulkoasiainvaliokunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa aktiivisesti kroatian liittymisprosessia ja tiedottaa eduskunnalle asiasta säännöllisesti liittymiseen asti jotta voidaan varmistua maan valmiudesta liittyä unioniin

se alkaa olla joka paikassa ruuhkamaksuissa kontrollissa kaiken maailman valvonnassa ja tätä sitten ymmärtämättömyyttään monet nuoret tukevat vaikka siinä ei ole järjen häivää

arvoisa puhemies

perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen jonka perusteet lyhyesti olivat seuraavat

sen paremmin kroatia kuin euroopan unionikaan ei ole tähän jäsenyyteen vielä valmis etupäässä taloustilanteen ihmisoikeustilanteen ja kustannusten osalta

jos tulevaisuudessa halutaan pärjätä niin innovaatioita keksintöjä tuotekehittelyä tätä kaikkea turpeen suhteen tuulen suhteen auringon suhteen me pärjäämme täällä erinomaisesti

edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

ne vetävät niin syvässä urassa ympyrää että pikkuisen korvat näkyvät ensimmäistäkään uutta ajatusta sieltä ei tule vaan koko ajan puhutaan niin kuin nyt keskustan puoluesihteeri jarmo korhonen tänään viimeksi palkkojen alennusta ja monenmoista yhteiskuntasopimusta

ei ei hyvänen aika siis täytyy avautua tulevaisuuteen eikä kutistaa eikä latistaa

arvoisa herra puhemies

muutama sana vielä sitten lähiöpolitiikasta

lähiöissä asuu satojatuhansia suomalaisia ja jos siitä ilmastonmuutosvouhotuksesta nyt jotain hyötyä voisi olla niin parannettaisiin näitten lähiöiden energiatehokkuutta antamalla sinne riittävästi peruskorjausvaroja

meillä on korsoja on itä helsinkiä on espoon suvelaa monia tällaisia asioita kehittää näitä lähiöitä

meillä puhutaan vaan kaupunkien keskustojen kehittämisestä a la asuntoministeri vapaavuori ja sitten näistä ideaparkeista a la kuka tahansa vaikkapa pääministeri

oinonenkin tietää

arvoisa puhemies

vähennyksiä sieltä rikkaiden verohelpotuksista eun pakkojäsenmaksuista tarpeettoman nopeasti paisuneista kehitysapumäärärahoista

kaikkeen mitä me esitämme esitämme myös vähennyksiä ja se on se vaihtoehtoinen linja jolle kansa on antanut yhä enenevää kannatusta ja aina kun perussuomalaisilla kannatus nousee niin vanhoilla puolueilla myös kuulo paranee

arvoisa puhemies

tämä vaalirahoitushan nousi otsikoihin eduskuntavaalien jälkeen kun paljastui kehittyvien maakuntien suomen ja muutamia muitakin järjestelyjä joissa tavallaan oli luotu järjestelmä jonne kerätään yhteiseen pottiin rahaa ja sitten jaetaan sieltä sopiville ehdokkaille ja kun tämä paljastui niin tämä asia sai vauhtia

olin ed

olimme puolueiden puheenjohtajina silloin kun tämä kohu oli kuumimmillaan ja kyllä meillä semmoinen herrasmiessopimus oli oli siihen jokunen rouvakin osallisena että selkeytetään ja silloin oli keskustelussa myös tämä kampanjakatto

eli kun pakko tavallaan poistui ja tuli peliaikaa lisää niin kokoomus kepu ja rkp iskivät suuren rahan ryydittämällä ajatusmaailmalla että jokainen saa tehdä omalla rahallaan mitä haluaa ja tekivät tästä niin kuin perustuslaillisen vapauskysymyksen

kyllä se nyt näin on että nämä ed

heinäluomankin summat ovat varsin kohtuullisia että me olemme edustaneet jopa tiukempaa kantaa ja matalampia kattoja mutta oikeaan suuntaan ja ehdottomasti parempi kuin hallituksen esitys

toivon että oikeusministeri on tässä nyt topakkana ja puhumattakaan vaalilaista jonka tuntuvat vanhat puolueet myös poikittaisella mailalla torppaavan

liikkuvan poliisin tapaan toimiva valtakunnallinen yksikkö on yhteiskunnan hyötyjen ja kustannusten kannalta tehokkain tapa turvata tarvittava osaaminen ja toimintakyky paitsi raskaan liikenteen valvonnassa myös muissa yhteiskuntaa kohtaavissa yllättävissä tilanteissa

tämä palvelee parhaiten myös lain puitteissa toimivan kuljetuselinkeinon elinkeinoelämän sekä muiden tienkäyttäjien etua minkä nämä edusryhmät ovatkin selvästi viimeaikaisessa keskustelussa poliisihallinnon kehittämisestä ilmaisseet

säilytetään liikkuva poliisi

te olette suomen suurin puolue toistaiseksi

ette te voi ulkoistaa tätä asiaa sisäministeri räsäselle

arvoisa herra puhemies

sinne hieman tuoreemmalle puolelle veljelle toverille takarivissä

olen liikkunut kentällä ilmeisesti vähän liikaakin jos on ollut viime aikojen uutisointiin luottamista mutta täytyy tietysti ottaa aina vaari jokaisesta tilaisuudesta

minä mielelläni teitä kehuisin tässä salissa jos annatte siihen aihetta ja jos säilytätte liikkuvan poliisin niin tulen kehumaan sekä kokoomusta että sosialidemokraatteja ja vähän perussuomalaisiakin siinä sivussa

ei tässäkään tietysti järki voi noudattaa aina hallitusoppositio rajaa mutta ei ole kyllä kansanvallalle kunniaksi se tapa millä tämä asia on julkisuudessa ollut viime aikoina